palaan näihin ministeri guzenina richardsonin äsken puheenvuorossaan esille tuomiin lähipalveluihin

mutta minä tarvitsen uusia työkaluja ja uusi työkalu on muun muassa tämä ajatus siitä että ansiosidonnaista voidaan käyttää starttirahaan ja palkkatukeen

tästä kysyisin määritelläänkö tämä lähipalveluihin panostaminen korvamerkittynä tukena osana kuntien muutostukea vai saako kunta itse päättää miten se nämä rahat käyttää

tätä me tarvitsemme ja tässä me olemme samaa mieltä

ja lopuksi

edustaja haglund kysyitte konkretiaa maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden työllistämisestä

turpeen noston ohjaaminen ojitetuille soille voi sinänsä olla oikea ratkaisu mutta se ei voi olla myöskään pysyvä este ojittamattomien soiden hyödyntämiselle jos ja kun ympäristöteknologia kehittyy

arvoisa herra puhemies

näitä vertailuasiakirjoja tuotetaan jälkijunassa tarpeeseen liittyen ja se voi aiheuttaa teollisuudelle suuria ylimääräisiä kustannuksia jos ja kun investointeja toteutetaan pioneerihankkeina

siitä on puhuttu tässä keskustelussa aika vähän

täällä on mainittu tämmöinen että otetaan huomioon hajautetun energiantuotannon käytön ja jakelun kehittäminen sekä innovatiiviset lähiratkaisut

no nämä innovaatiot vaativat tietysti kehittämistä tosi paljon ja saattaa mennä vuosia että jotain tuotteita syntyy ja varsinkin pientoimijoilla eivät riitä kyllä resurssit kovinkaan monen vuoden harrasteluun ja puuhasteluun

arvoisa herra puhemies

lakiuudistus on painava sisällöllisesti

sen avulla muun muassa pelastetaan arvokkaita soita turvetuotannolta vähennetään suurten teollisuuslaitosten päästöjä sekä tehostetaan ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja valvontaa

rakennusvalvontakäytännössä on kuitenkin osoittautunut että sanotut maankäyttö ja rakennuslain säännökset ovat teholtaan riittämättömiä milloin huonosti hoidetun rakennuksen ja rakennusympäristön omistaja tai haltija suhtautuu kielteisesti ja käyttää hyväkseen kaikkia viivytyskeinoja asian pitkittämiseksi

monissa kunnissa on esiintynyt ja esiintyy joitakin poikkeuksellisen hankalia tapauksia joissa törkyisessä tilassa oleva rakennus tai rakennusympäristö vuodesta toiseen pilaa yleistä ja erityisesti naapuruston viihtyisyyttä ja voi aiheuttaa terveydellistäkin haittaa kun viranomaisilla ei ole riittäviä lain suomia keinoja nopeasti vaikuttavaan toimintaan

on otettava huomioon se että teknologian kehittäminen muun muassa aktiivihiiltä hyödyntämällä tulee parantamaan soiden valumien hallintaa merkittävästi

laissa puhutaan usein teknologioiden puolesta mutta turvetuotannossa sille ei anneta tilaa

keskeisin lainsäätäjän edelleenkin antama ase sanotun kaltaisille ympäristöään pilaaville häiriköille on heidän rajoitukseton oikeutensa valittaa aina korkeimpaan hallinto oikeuteen asti

heidän jatkovalituksensa hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen ovat lähes poikkeuksetta pelkkää ajan voittamiseksi tapahtuvaa kiusantekoa ilman reaalisia mahdollisuuksia menestyä korkeimmassa hallinto oikeudessa

päästötasot määritetään ja päivitetään euroopan komission päätöksillä

teollisuuslaitosten on tarkistettava prosessinsa eun velvoitteiden mukaiseksi neljän vuoden kuluessa uusimpien normien hyväksymisestä

mutta vastaanpa nyt tuohon ihan kylmän rauhallisesti että tuo kirja on niin kuin tuossa edustaja tossavainen kertoi yksittäisten ihmisten mielipiteitä avauksia ja niihin toki pitää suhtautua sillä tavalla

sen sijaan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia joita voi syntyä uusien innovaatioiden kehittämisen ja puhtaan teknologian viennin lisääntymisen kautta on esityksen mukaan vaikea arvioida joten ne jäävät ilmaan leijumaan ja odottamaan aikaa parempaa

arvoisa puhemies

toinen tässä lakialoitteessa esitetty keino kunnan aseman parantamiseksi on turvata niitä kunnan rahasaamisia joita syntyy kunnan käyttäessä maankäyttö ja rakennuslain sallimia uhkasakko ja teettämisuhkakeinoja saadakseen kyseiset ongelmakiinteistöt siivotuiksi ja lain vaatimaan kuntoon

kysyn uudestaan ministeri virkkuselta

ptt on tehnyt tämän tutkimuksen joo energia ja ilmastopolitiikan kustannuspaineista tilauksesta teollisuudelle ja kotitalouksille ja maksaja on metsäteollisuus aivan

he ovat tuoneet tämän sen takia keskusteluun että se toisi konkretiaa siihen hintaan niihin taloudellisiin vaikutuksiin ja siihen suuruusluokkaan mitä se ilmastopolitiikka maksaa

ihan totta se synnyttää uutta liiketoimintaa se on aivan varma ja se on positiivista mutta epävarmaa on kuinka paljon se synnyttää sitä suomeen

arvoisa puhemies

tässä on joillain ehkä semmoinen pelko että tässä lyödään viranomaisille liikaa valtaa mutta kyllä minä sanoisin näin entisenä rakennuslautakunnan puheenjohtajana että se on pienempi pelko kuin se jatkuva valittaminen ja se että lautakunta joutuu jatkuvasti näitten asioitten kanssa tappelemaan

kuten sanoin tuossa puheessani jolla aloitin tämän tilaisuuden meillä on valmistelussa malli jossa ovat mukana nämä elementit

eli minun ymmärtääkseni hallitus ei ole tässä ollut toimeton vaan on toiminut jo hyvissä ajoin ja nämä asiat ovat valmistelussa

arvoisa herra puhemies

olen jaksottamisen kannalla olen järjenkäytön kannalla

ja pyydän anteeksi jos olen tullut väärinymmärretyksi

henkilökohtaisesti en minä tätä ideaa ammu alas mutta olen ymmärtänyt näin että tästä emu puskuriasiasta ei ole työmarkkinaosapuolella sopua

tarkoitukseni oli tämä mitä tänään täällä olen sanonut

arvoisa herra puhemies

edustaja heinonen esitti kysymyksen ja kohteliaana miehenä vastaan tähän kysymykseen minkälaista järjestelmää ja mitä me haluamme tällä

me haluamme sellaista systeemiä että ihminen mahdollisimman yksinkertaisella edullisella tavalla pystyy hoitamaan lain määrittelemissä puitteissa sen jätevesihommansa kuntoon ei niin että sinne tulee joku kauppias kertomaan että sinun pitää tämmöinen asentaa ja pakottaa ihmiset tavallaan

kun tämä on ollut tämä ongelma että sitä tietoa ei ole ollut niin sitten sinne on tullut kaikenlaista myyjää ja ihmisille on kaupattu tämmöiset toimimattomat järjestelmät

ensinnäkin tämä on ihan hyvä lakiesitys koska kaikki esitykset mitkä puuttuvat tähän harmaaseen talouteen ovat tervetulleita

me olemme ryhmänä monesti esittäneet näitä omia vaihtoehtojamme muun muassa tätä hollannin mallin mukaista ketjuvastuuta josta tässäkin esityksessä on mainintoja

arvoisa herra puhemies

sekään ei ole aivan aukoton sielläkin on ongelmia mutta tämä on hyvä lähtölaukaus siihen tilaajavastuuseen mitä me olemme peräänkuuluttaneet

oikeastaan tässä tämä on ja tiedän että edustaja heinonen varmaan kysyy jotain muutakin mutta minun kohdallani tämä keskustelu on tässä

me olemme lisäksi esittäneet myös tätä ulkomaisten yritysten rekisteröintivelvoitetta sekä sitten avin ulkomaalaistarkastajien sakotusoikeutta ja toivoisin että näitäkin asioita sitten jossain vaiheessa mietittäisiin

kiitän tästä erittäin rakentavasta ja tarpeellisesta keskustelusta

verotusneuvos markku hirvonen kertoo siellä ongelmasta jossa hän peräänkuuluttaa säädösmuutosta ja joka on sisällöltään tämmöinen että ulkomaalaiset yritykset velvoitetaan toimittamaan ennakonpidätys tai perimään lähdevero suomessa tehdystä työstä maksetuista palkoista riippumatta siitä onko yrityksellä täällä kiinteä toimipaikka

taloudellisten kannustinloukkujen lisäksi työllistymisen esteenä ovat niin sanotut byrokratialoukut siis kaikki paperityön määrä joka työttömän on tehtävä ilmoittaessaan työtuloja eri sosiaalietuuksia varten

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämä keskustelu on mennyt monesti jänkkäämiseen niin kuin aina siitä että ydinvoima huono kaikki muut ovat sitten no kivihiiltä lukuun ottamatta hyviä asioita

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni nuo mitä edustaja kalliorinne tuossa luetteli ovat kaikki hyviä hankkeita enkä minä niitä ammu alas mutta se ero meillä ja teillä on se että te ammutte sitten ydinvoiman alas

se on tunnustettava mutta samaan hengenvetoon edustaja tossavainen mainitsi myös nämä epäkohdat

kun näitä kuntakuulemisia ministeri virkkunen olette käynyt kuulemassa niin onko kouvolassa kerrottu teille että verotus on todella nostettu aivan tappiin niin kiinteistöveron kuin kunnallisveron osalta

alueellinen energiantuotanto mukaan lukien lämpö ja sähkö kotimaisista raaka aineista ja kotimaisilla teknologioilla on yksi tärkeä ratkaisu

kun tätä indeksiin sitomista ei hallituksen esityksessä ollut jätimme asian valiokuntakäsittelyssä eriävän mielipiteen indeksiin sitomisen puolesta

kun vaalikausi lähenee nyt kovaa vauhtia loppuaan on hyvä tarkastella koko kautta ja miettiä miten hallitus on talouspolitiikassaan onnistunut

stubbin hallitus piti voimassa kataisen hallituksen keskeiset tavoitteet joten näitä kahta voidaan hyvin tarkastella yhtenä hallituksena

kyllä se tarvitsee muuta ja sen takia tämä talousvaliokunnan mietintö kiinnittää huomiota näihin kysyntäjoustoihin ja hajautettuun sähköntuotantoon

suojaosuus parantaa kuitenkin pienten osa aikatöiden tekemisen kannattavuutta hieman

en ymmärrä tätä keskustelua

samalla tällaisen alue energiaratkaisun työllisyysvaikutukset voivat tuoda eräiden arvioiden mukaan kymmeniätuhansia pysyviä työpaikkoja suomeen jos teknologiasta alkaen suositaan kotimaisuutta

arvoisa rouva puhemies

mielenkiintoista keskustelua

aika lailla paljon syyttämistä kuka teki milloin ja mitäkin ja hyvin vähän sitä että koetettaisiin ymmärtää mikä tämä tilanne on

kokoomuksen kapteenit ovat ajaneet suomi laivan niin pahasti karille että seuraavan hallituksen tehtäväksi jää ei sen irrottaminen vaan kokonaan uuden laivan rakentaminen

investoinnit kannattaisivat koska silloin isoihin sähkö ja energialaskuihin käytetyt rahat eivät virtaisi pois omalta alueelta tai koko maasta vaan ne jäisivät suoraan omalle alueelle pyörittämään omalta osaltaan taloutta